tänä aamuna teimme talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ratkaisuja koskien rahoituksen saannin helpottamista eli otamme käyttöön samankaltaisia toimia kuin edellisen laman aikana eli pyrimme varmistamaan sen että yritykset saavat myös vaikeina rahoitusmarkkina aikoina rahoitusta etteivät yritykset mene nurin

talouskasvua työpaikkoja sitä kautta tulevaisuuden uskoa sitä kautta verotuloja joita voimme käyttää sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

arvoisa puhemies

me olemme lisänneet miljardimäärin siellä on finnveran viennin takausvastuita käytettävissä käyttämättömiä vastuita usean miljardin euron verran

niillä lapsiperheillä joissa vanhemmat esimerkiksi käyvät töissä ja maksavat valtionveroja tuloverotus on alentunut

mutta toinen kysymys on se pitääkö sitä velkaa ottaa vielä tämän päälle aivan tolkuttomasti lisää

toiseen lamaan meillä ei olisi enää varaa elvyttää

tämä on aivan keskeinen osa myös elvytystä mutta ensisijassa se on pitkän aikavälin kestävyyttä turvaava toimi koska me haluamme kantaa vastuuta tulevien ihmisten

jos meidän pitää valita mistä saadaan lisää tuloja niin pitää valita nostetaanko suomalaisen eläkkeensaajan eläkeverotusta nostetaanko suomalaisen palkansaajan palkkaverotusta

se tietäisi kurjuutta ja köyhyyttä meille tavallisille suomalaisille

kautta hallituskausien meillä on satsattu muun muassa tieverkostoon hyvin mittavasti noin puoli miljardia euroa vuodessa

suomi on ollut toista mieltä ja sen takia siitä on aina jouduttu vääntämään kättä

täällä ei tarvitse veronkiertäjiä sietää ei hyvinä aikoina mutta erityisesti ei laman aikana

tämä on tätä tasapainoilua mikä on riittävää elvytystä ja mikä on velkaantumisen minimoimista koska jokainen tiedämme mitä suurempi velkataakka tulevina vuosina sitä vähempi rahaa hyvinvointipalveluihin ja tulonsiirtoihin ja sitä korkeammat verot

on selkeä etu olla euroopan unionin yhteisön kärjessä kehittämässä ja osallistumassa siihen sekä olla muokkaamassa euroopasta mahdollisimman hyvää meille suomalaisille

jo tälle vuodelle vammaisten työllistämis ja koulutustuet kaksinkertaistettiin

mutta tiedän myös sen että suomalaisen päättäjän ominaispiirteisiin kuuluvat vastuunkanto ja rohkeus uudistuksiin

en viitsi nyt tässä yhteydessä kertoa niitä kaikkia mielenkiintoisia tarinoita kuinka aina siihen ratkaisuun on päästy mutta erittäin huteralla pohjalla se aina on ollut niin kuin ministeri itsekin hyvin tietää

lapsilisät sidotaan indeksiin ensimmäistä kertaa tämmöistä ei ole vuosikausiin ollut eli se tulee tästä vuodesta eteenpäin

eläköitymisikä on tuottavuusohjelman aikana noussut

tavoitteenamme on että jokainen voisi edellytyksistään riippumatta toteuttaa omaa elämäänsä ja unelmiaan

tämmöisenä aikana jolloin talous on erittäin epävarmaa on tärkeää että hallitus tekee sen minkä on päättänyt jotta esimerkiksi velkaantuminen saadaan taitettua

sieltä tulee varmasti tämmöisiä verotekniikkaan liittyviä kysymyksiä joita meidän pitää katsoa sitten matkan varrella ihan niin kuin minkä hyvänsä verolain valmistelun yhteydessä

sitten kun pitää kerätä sitä rahaa jostakin niin kerätään mieluummin semmoista veroa jota peritään muun muassa ulkomailla tehdystä työstä

minä en ole nyt varma tarkoittiko edustaja että menoleikkauksia pitäisi ruveta jo nyt tekemään

eli me tarvitsemme semmoisen järjestelyn jossa joka ikinen joka ottaa riskiä siis rahoituslaitos joka ostaa jonkun maan velkapaperin eli antaa lainaa tietää että tähän sisältyy riski joka voi realisoitua

en voi tarpeeksi korostaa miten paljon kaltaisemme avoimen talouden vientimaan hyvinvointi on kiinni siitä minkälaisia päätöksiä euroopassa ja maailmassa tehdään

minä en uskalla sanoa että näillä pärjätään esimerkiksi puoli vuotta tai vuosi eteenpäin mutta juuri sitä varten hallitus on päättänyt reagoida tammihelmikuun vaihteessa ja silloin reagoimalla hallitus taatusti kerkiää reagoida siihen tarpeeseen mikä on edessä maaliskuussa tai huhtikuussa tai vastaavasti

ja tietysti niiden lapsiperheiden osalta jotka elävät puhtaasti tulonsiirtojen varassa pääsääntöisesti tulonsiirtoja korotetaan hintojen nousun mukaisesti ihan niin kuin tähänkin saakka

nyt löydettiin sitten toisenlainen tapa lähestyä tätä samaa suomalaista maataloushaastetta ja minä olen ihan tyytyväinen että tämä tapa löydettiin

arvonlisäveroa peritään kaikesta suomalaisesta työstä ja tuotteista mutta myös tuontituotteista ja sen veron korottaminen ei ole kilpailukyvyn kannalta yhtä haitallista kuin suoraan suomalaisiin investointeihin ja työpaikkoihin ja työllistämiseen liittyvät verot

jos sotaa nyt pimenevään

minä en sitä kyllä kannata

sen takia siellä on ollut myös vahvasti esillä tuloverotuksen alentamisen vaikutus se voisiko ostovoimaa kasvattaa osittain tuloverotuksen keventämisellä sen sijaan että koko ostovoimaan pitäisi ottaa vain nimelliskorotukset

siihen vaikuttavat esimerkiksi euroopan ja maailman turvallisuusratkaisut sekä oikeudenmukaisempi tulonjako maailmassa puhumattakaan eurooppalaisista ta lousratkaisuista

toivon mukaan niitä ei tarvitse tehdä koskaan mutta pahalta näyttää tällä hetkellä

ehkä jotakin kertoo sekin että kun kahden kesken tapaa vaikkapa nyt tuottajajärjestöjen vastuullisia ihmisiä niin heiltä tulee noin kahden kesken tavatessa kiitoksia ja positiivisia ajatuksia että ei tämä nyt ihan niin synkkä ole kuin mitä ehkä sitten julkisessa keskustelussa joku haluaa antaa ymmärtää

tulee huono osaisuutta tulee monenlaisia vaikeuksia ja läheskään kaikkiin inhimillisen elämän ongelmiin ei pystytä vaikka kuinka paljon olisi tahtoa poliitikkojen toimesta puuttumaan

nyt meiltä kaikilta

suomi on ollut etunenässä tätä rakentamassa ja se perustuu siihen että jos tulevaisuudessa tämmöinen tapaus tulee eteen ensi sijassa velkoja todennäköisesti kohtuullistetaan eli tehdään velkasaneeraus se tiedetään etukäteen lainoittajat ovat hinnoitelleet sen kyseisen maan lainoihin

siinä on aikamoinen maksaminen

tässä kelamaksun poistossa kysymys oli siitä että halusimme alentaa työn verotusta eli pystymme helpottamaan työllistämistä

aivan yhtä lailla meidän vienninedistämismatkoilla on entistä enemmän pk yrityksiä mukana eri puolilta suomea ja se vain kertoo siitä että meillä on aivan upea kasvumahdollisuus erityisesti pekkarisen mainitsemalla biotalouden puolella uusiutuvan energiansäästöteknologian osa alueilla

filatov mitä tulee vielä työllisyysrahoihin nyt hallitus on varautunut siihen että kun yritykset lomauttavat niin hallitus aloittaa toisin kuin edellisen hallituksen aikaan myöskin näiden lomautettujen koulutuksen kurssituksen trainingin

hallituksella on takuuvarmasti halu ja mahdollisuus olla rakentamassa semmoista yhteistä ymmärrystä jossa palkankorotukset ovat työllisyyttä lisääviä ei sitä vähentäviä ja jossa voidaan katsoa ostovoimaa myös tuloverotuksen keventämisen kautta

osa ihmisistä on tehnyt tahtomattaan osa tiedostaen virheitä osa puolueista toiminut samalla tavalla ja se on antanut aihetta tälle mediamylläkälle

jos siinä epäonnistuisimme jostakin syystä niin se todennäköisesti johtaisi siihen että myös valtionvelan korko nousisi kotitalouksien ja asuntovelallisten korko nousisi ja yritysten kilpailukyky romahtaisi sen takia että yritysten luottojen hinta nousisi eli korot nousisivat

minä vain itse uskon siihen että silloin kun on taloudessa epävakautta niin ei kannata lietsoa lisää sitä epävakautta vaan kannattaa panna täytäntöön ja tehdä lopulliset poliittiset päätökset niistä asioista joista on jo sovittu

tämän kaupan taustalla on tietysti se että fortum haluaa uudelleen järjestelemällä omaisuuseriään eli tasetta saada vahvempaa kasvumahdollisuutta yhtiölle ja mitä paremmin yhtiö kasvaa ja mitä kannattavammaksi se tulee sitä parempi on myös osingonmaksukyky

arvoisa puhemies

tätä samaa keinoa ei välttämättä nyt aina kelamaksua mutta muuta työllistämiseen liittyvää välillistä veroa on käytetty hyvin monessa euroopan maassa tällä hetkellä ihan nyt tämän taloustilanteenkin johdosta

kun me olemme tämmöisessä tilanteessa jossa suomen julkinen talous pitää saada kuntoon jotta meillä on palveluja ja varaa maksaa tulonsiirtoja ja varaa satsata tuleviin työpaikkoihin silloin se vaatii konkreettisia toimenpiteitä